ict alalla on suomessa paljon hyvää osaamista ja siksikin ihmettelen että tätä järjestelmää ei olla voitu viedä eteenpäin

toki tässä liikaa joustoa ei tietenkään pidä tulla jotta koko tutkinto tulee varsinkin siellä nuorisoasteella suoritettua vaikka kaipa meillä ikiteekkareitakin on

olen edustaja rajamäen kanssa siitä kyllä eri mieltä että meillä ei ole viime vuosina ollut totaalitehometsätaloutta sitä kautta totaalituhometsätaloutta vaan enemmänkin tämmöistä yltiöpäistä suojelumetsätaloutta

on siis kyse varmasti suomen vanhasta autokannasta ilmastostrategiasta fossiilisten polttoaineiden käytöstä tai käänteisesti juuri niin kuin selonteossa sanotaan öljyriippuvuuden vähentämisestä

ict alalla on osaamista myöskin vapautumassa rakennemuutoksen vuoksi joten siksikin ehkä olisi kiirekin saada sitä osaamista käyttöön ja voihan vaikka kuvapuhelu hätäkeskukseen olla jossain vaiheessa mahdollinen

toivon todellakin että työelämää arvostetaan jatkossakin ja varmaan arvostetaankin mutta tutkintojen suorituspaikkana nimenomaan koska kyllä ammatillisten taitojen hankkiminen on siellä työelämässä

tulli huolehtii tullin ja veronkannosta ja tullin tehtävänä on valvoa tavaroiden terveydelle turvallisuudelle ja ympäristölle aiheuttamien uhkien torjumiseksi säädettyjen säännösten noudattamista

yritykset tulevat kuntiin joissa on palvelut ennen kaikkea perheille joiden perheenjäsenet näissä yrityksissä ovat siis terveydenhuolto ja koulutus ennen kaikkea

ottaako tämä uudistus riittävästi huomioon suomen maatalouden erityispiirteet esimerkiksi luonnonolosuhteiden puolesta

mutta joka tapauksessa me tiedämme aivan varmasti suomessa kenellä se kuulovamma on kuka on kuuro kuka todella tarvitsee viittomakielen tulkkia palveluita käyttäessään ja varmasti myöskin sitä hätätekstiviestiä tarvitsee

no mitä tehometsätaloudesta ylipäätään voi sanoa että meidän aukkohakkuummekin ovat vasta päätehakkuita ja siinä mielessä maltillisia ja minulle ainakin se aukkohakkuu merkitsee myös uutta kasvua koska mehän hoidamme metsiä me istutamme ja huolehdimme jatkosta

eli hiljaisen tiedon siirtyminen luokkaopetuksen rinnalla on mielestäni melkeinpä ainoa tapa ammatillisia tutkintoja suoritettaessa ja kyllä tätä tarvitaan myös ammattikorkeakoulujen puolella jos mietitään vaikkapa poliisin tai sairaanhoitajan ammattia

tulli estää ja paljastaa tullirikoksia ja suorittaa niiden esitutkintaa sekä yhdessä viranomaistyössä poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa tavoittelee näitä yhteisiä päämääriä

tässä esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku joka sisältäisi hallintokantelun tekemistä ja käsittelyä sekä kantelun johdosta annettavaa hallinnollista ohjausta koskevat säännökset siis näitä käytännön ohjeita

toisaalta tämä vilkas salikeskustelu osoittaa osin että ongelmia siellä työssäoppimisen kentässä on ollut

sitten valtiovarainvaliokunta on antanut lausunnon koskien näitä verolakeihin ehdotettuja muutoksia ja toteaa että ne ovat pääosin unionin tullikoodeksin aiheuttamia teknisluonteisia muutoksia joihin valiokunnalla ei ole huomautettavaa

lakia ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi säännöksillä viranomaisen velvollisuudesta määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille hallintoasioille

valiokunta myös on ottanut korostaakseen että työssäoppimisen toteuttamistavat ja laajuus kytkeytyvät oleellisesti myös ammatillisen koulutuksen laatuun ja opiskelijoiden nimenomaiseen oikeusturvaan

mutta kuitenkin osalla näistä säännöksistä on suora yhteys niin sanotun valmis hankkeen ehdotuksiin tai vireillä olevaan toiseen hankkeeseen jossa selvitetään ja toimeenpannaan tullin verotustehtävien siirto verohallinnolle ja näin valtiovarainvaliokunta toteaa että nyt käsiteltäviin verolakiehdotuksiin sisältyvien säännösten muutostarve tulee sitten ratkaista näiden esitysten käsittelyn yhteydessä

olen tehnyt tämän talousarvioaloitteen sitä silmällä pitäen että suomessa on koko ajan syvenevä energiakauppataseen vaje tästä on hiljattain uutisoitu

suomen metsäisyys on kautta aikojen ollut strateginen menestystekijämme ja kun puhutaan tänä päivänä työttömyydestä ja siitä kuinka me tarvitsemme aivan oikeasti työpaikkoja raha on monella tapaa suomessa kasvanut puussa

eli on tavoitteena selkeyttää ja täsmentää hallintokantelumenettelyä koskevaa sääntelyä ja lisätä laillisuusvalvonnan kokonaisvaikuttavuutta

eli me tuomme yhä suuremmilla summilla energiaa maahan kun voisimme sitä tuottaa kotimaisesti ja samalla myöskin kauppataseen vajetta näin korjata

käsittelyaikojen määrittelyvelvoitteella pyritään edistämään hallintokulttuuria jossa käsittelyn joutuisuus katsotaan osaksi hyvän hallinnon vaatimuksia

kotikylänikin muhoksella on tervanpolton myötä saanut nimensä kun koskiveneet ovat laskeneet matkalla kainuusta ouluun siis nykyisen laitasaaren ohi täysissä tervatynnyrilasteissaan

valtiovarainvaliokunnan mukaan nämä nyt käsiteltävät esityksen säädökset voidaan hyväksyä tässä yhteydessä muuttamattomina

kotimainen energia on tärkeä alue ja paikallistalouksien kannalta kotimainen energiasektori on myös se jolle tässä taantumatilanteessa työttömyyden vallitessa voidaan nopeasti luoda uusia työpaikkoja

olen omassa opettajakokemuksessani nähnyt että kyllä näitä hyviä ohjaajia on ja jatkokoulutuksella niitä varmistetaan lisää

hallintolaissa vahvistetaan vakiintuneen käytännön mukainen jokaisen oikeus tehdä hallintokantelu ja säädetään kantelun muodollisista perusedellytyksistä

kemiallinen puunjalostus sellu paperi kartonki ovat kaikki tuoneet maahamme vaurautta ja sitä soisin suomen nuorisolle sitä työtä joka takaa heidänkin eläketurvansa

haluan tässä antaa kiitoksen niille useille ohjaajille jotka ovat väsymättä ja suurella sydämellä ohjanneet työssäoppijoita

käsittelyä koskevaa sääntelyä täsmennetään edellyttämällä valvovan viranomaisen ryhtyvän niihin toimenpiteisiin joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta

olemme raaka aineitten keskellä ja olemme osanneet sitä kestävästi hyödyntää toki ylilyöntejä on tapahtunut mutta me olemme myös osanneet niitä korjata metsien virkistyskäytöstä nyt puhumattakaan ja niinpä on kauniisti myös runoiltu että metsä kirkkoni olla saa

no sitten tähän esitykseen on antanut lausunnon myös perustuslakivaliokunta ja se on tarkastellut omassa lausunnossaan tähän esitykseen sisältyvien tullin toimintavaltuuksien laajuutta ja perusteita eräitä yksittäisiä toimivaltuuksia määräyksenantovaltuuksia tullin valitusoikeutta kuittausta henkilötietojen suojaa ja yksityiselämän suojaa sekä seuraamussääntelyitä ja todennut kyllä useita tullilakiehdotusta koskevia täydentämis ja täsmentämistarpeita

olemme aivan varmasti siinä tilanteessa että mikään ei tällä hetkellä indikoi kuitupuun käytön lisäystä sellunkeiton lisäystä siis kemiallista puunjalostusta

kokenut kouluttaja jolla on pitkä työkokemus työelämästä kyllä antaa merkittävän lisän sitten sille oppilaitokselle tässä työelämäsuhteitten ylläpitämisessä ja sitten niitten työssäoppimispaikkojen etsimisessä

mielestäni on turhaa mustasukkaisesti metsäteollisuudenkaan vahtia sitten niitä kuitupuita että jos niistä joku sattuu sitten hakekattilaan vilahtamaan

uutta on että hallintokanteluille säädettäisiin kahden vuoden vanhentumisaika mutta tämä ei kuitenkaan estäisi valvovaa viranomaista tutkimasta yksittäistapauksissa myös kahta vuotta vanhempaa asiaa erityisestä syystä

suomalainen metsänomistus perustuu pitkälti yksityismetsätalouteen ja tähänkin on tullut uutta lainsäädäntöä juuri tämän kauden aikana ja on hyvä että metsän käytön mahdollisuuksia on lisätty yksityismetsänomistajille

kiitos entiselle työpaikalleni

samaten me perussuomalaiset olemme ohjelmassa tuoneet esille monialaisen kotimaisen energiantuotannon hyviä puolia ja metsähake on yksi niistä

on perusteltua asettaa vähimmäisvaatimukset työssäoppimiselle

toisaalta en pidä hyvänä sitä että suojelukohteiksi on lisätty epämääräisiä alueita joiden tunnistaminen luonnosta voi olla äärimmäisen hankalaa ja se synnyttää sitten vain byrokraattisia tulkintakiistoja

hallinnollisella ohjauksella tarkoitetaan ehdotetuissa säännöksissä huomion kiinnittämistä siis hyvän hallinnon vaatimuksiin ja käsityksen ilmaisemista lainmukaisesta menettelystä tai huomautuksen antamisesta

me olemme tilanteessa jossa tuulivoima ei ole kehittynyt siihen suuntaan mitä ilmeisesti sillä on haettu

mitä metsänsuojeluun tulee niin meillä on suhteellisesti eniten suojeltua metsää euroopan unionin alueella joten siitäkin täytyy pitää sitten kiinni eurooppa politiikassa koska vaikka liittymissopimuksessa kansallinen metsälainsäädäntö on turvattu on useita mahdollisia lainsäädäntöhankkeita jotka voivat muodostua metsien käytön esteeksi niin kuin on mainittu iluc lulucf kiinteän biomassan kestävyyskriteerit mahdolliset muutokset nollapäästöolettamaan ja uusimpana siis mcp direktiivi joka voi rajoittaa pienien biopolttolaitosten kilpailukykyä

varmasti me kaikki täällä salissa muistamme myöskin sen opettajan joka on saanut meidät innostumaan ja todella aidosti sitten innostumaan vaikkapa siitä opetettavasta aineesta tai ylipäätään kokemaan oppimisen iloa

meillä on ongelmia niinä päivinä jolloin ei tuule eli kun on pakkanen tuuli tyyntyy vesi hyytyy mutta tulitikku syttyy

hallintovaliokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyllä lainsäädännöllä ei arvioida olevan vaikutusta ahvenanmaan maakunnan verorajan ylittävään käsittelyyn

täällä kristillisdemokraat tien edustajat muun muassa ryhmäpuheessaan ovat syyttäneet perussuomalaisia populismista ja sama linja näyttää jatkuvan täältä sosialidemokraattien rivistä

valiokunnan kannanotossa todetaan muun muassa että hallintokantelu lakiehdotuksen mukaan voidaan tehdä viranomaisen siihen palvelusuhteessa olevan henkilön tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä

myös niitä ongelmakenttiä täällä varmasti jatkossa riittää esimerkiksi työvoimapoliittisen koulutuksen saralla jossa koulutukseen osallistuminen on niin sanotusti pakollista

ja valiokunta katsookin että eu lainsäädäntöä sovellettaessa tästä ei aiheudu ahvenanmaalle tai sieltä suuntautuvalle kaupankäynnille tarpeetonta hallinnollista taakkaa

ja näin hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä näissä yksityiskohtaisissa perusteluissa seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin sekä yhden uuden lakiehdotuksen hyväksymistä

oppositio jätti eriävän mielipiteen ainoastaan siitä että liikkuva poliisi lakkautettiin valtakunnallisena yksikkönä muutoin mietintö on yksimielinen

koulutuksen ohella työskentely on sikäli tietysti hieman pettymys monelle opiskelijalle että he lähtevät vaihtamaan alaa he ovat työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja työllistyisivät sitten jo opiskeluaikana sijaisiksi vaikkapa ja pääsääntöisesti minun kokemukseni mukaan niille työssäoppimisen paikoille mutta tämä näkyy sitten päivärahoissa

myös ulkopuolinen taho voi tehdä kantelun eikä erityistä intressiä taikka loukattua oikeutta tai etua edellytetä elikkä valiokunta pitää edelleen tarpeellisena säilyttää laaja mahdollisuus kantelun tekemiseen

no sitten on vielä muisteltava hetken tätä onnetonta durbanin ilmastokokouksen tulosta jonka seurauksena suomen metsät lasketaan päästöiksi vaikka näinhän ei ole

eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanoa

valiokunta pitää tärkeänä että tullilainsäädännön kokonaisuudistuksen toimivuutta seurataan ja tämä mietintö on yksimielinen

hallintovaliokunta toteaa myös että hallintokantelu ei ole hallintopäätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen tähtäävä oikeuskeino eikä ole sitten myöskään muutoksenhakukeinona käytettävä kantelu vaan tämmöinen täydentävä ohjauskeino

sitä me olemme täällä tänään tekemässä ja se vain on niin että se on välillä se välikysymys oppositiolle ainoa keino tuoda näitä asioita keskusteluun

minä ymmärrän kyllä sen ansiosidonnaisesta päivärahasta että totta kai tietyt periaatteet siellä täytyy olla mutta hivenen joustamattomia ne ovat

kuten olemme tänään täällä salissa kuulleet myöskin terveisiä sinne

metsät kasvavat edelleenkin litroja ne kasvavat kolmiulotteisesti joten suomen metsät varmasti sitovat hiiltä kasvaessaan ja sikälikin niin kuin valiokunta on tuolla ponnessaan todennut metsän käytön tulee nimenomaan olla tavoiteltavaa ja vaikka se kuuluisa metsäkatokompensaatio on saatu se on mielestäni byrokraattista kikkailua itsestäänselvyyksillä

arvoisa herra puhemies

jos alalla on työvoimapula ja jos siellä jo perehdytetty alan opiskelija on työssäoppimassa niin kyllä hän olisi mitä mainioin sijainen

pääministeri stubb toivottavasti kuuntelitte tarkkaan äsken kun ministeri huovinen puhui että hän on tuomassa hallitukselta esityksen joka vähentää luukulta toiselle pompottelua

tarvitsemme koulutettua väkeä maakuntiin tekemään työtä innovaatioita ja vaikkapa uusia yrityksiä myös tämän uudistuksen jälkeen

hallintokantelu on viranomaisvalvonnan keino jonka voi tehdä kaikentyyppisestä viranomaistoiminnasta

arvoisa puhemies

erilaiset maamme alueet tarvitsevat eri alojen osaajia

valiokuntakuulemisissa tuli esille se että käytännössä identtinen tai asiallisesti samansisältöinen kanteluasia voi olla vireillä yhtäaikaisesti useammassa paikassa ja jo käsitelty kantelu voi tulla uudelleen esille toisessa viranomaistahossa ja siksi valiokunta pitää tarpeellisena että viranomaisresurssien tarkoituksenmukainen käyttö turvataan ja jatkossa selvitetään ja kehitetään kanteluja käsittelevien viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoa muun muassa pääviran saada tietoa jo vireillä olevasta tai toisesta kanteluasiasta

liikunnan lisääminen opetukseen sinänsä olisi mielestäni perusteltua

ja koulutuksen suhteen on todella niin että nyt kun ollaan uutta luonnonvarakeskustakin perustamassa ja uutta tutkimussuunnitelmaa sinne tekemässä niin nimenomaan metsäsektorin tulee olla yksi äärimmäisen strateginen elementti myös sen tutkimussuunnitelmassa ja koulutussuunnittelussa mitä suomessa tulevaisuudessa tehdään

turha salissa on varmasti kaikkia edellisiä hallituksia historian saatossa syyttää maatalouspolitiikasta

onko tässä nyt mitään järkeä

maa ja metsätalousvaliokunnassa kyllä tehtiin sellainen esitys muun muassa kemera tuista että ne todella heikentävät niitä entisen lapin läänin metsätalouden perusteita mutta kai te pystytte sitten lapin vaalipiirin kansanedustajana ne sinne perustelemaan

ja kun täällä on kysytty niitä konkreettisia esityksiä siitä että byrokratiaa vähennetään ja myöskin ymmärtääkseni täällä salissa on tänä päivänä kysytty niin valtiovarainministeriltä kuin pääministeriltä niin oletteko te tietoisia siitä kuinka paljon tämä tulee lisäämään byrokratian kustannuksia kun tuotte tämän esityksen

missä ovat sitten ne biotalouden edellytykset

ne varmasti ovat siellä missä ovat biomassat elikkä kaupunkiseutujenkin ulkopuolella

edustaja haapanen voidaan tarkistaa varmastikin pöytäkirjoista en ole väittänyt missään vaiheessa vihreitten kannattavan kivihiiltä vaan todennut että nyt tilanne vain on se että kivihiilen käyttö on lisääntynyt erinäisistä syistä ja sitä minä en voi kannattaa

olen usein törmännyt esimerkiksi tämmöisten negatiivisten matematiikkakokemusten vaikutukseen toisen asteen koulutuksessa joten varmasti täällä ainedidaktiikan puolella olisi tekemistä

mutta kiitoksia ministerille selonteosta ja siitä miten esittelette lainsäädäntötyötä mitä kansallisesti tehdään mitä euroopan unionissa tehdään

keskustelu siitä onko perussuomalaiset ja millä tavalla leikkaamassa julkista sektoria

kun pyydätte niitä konkreettisia esityksiä byrokratian vähentämiseksi niin teiltä on tulossa eduskunnan pöydälle todella paljon hallituksen esityksiä jotka tulevat varmasti tuottamaan kilpailukykyä rajoittavia säädöksiä ja kilpailukykyä lisäämällä ymmärtääkseni yrityksiin luodaan työpaikkoja ja työpaikkoja täällä ollaan oltu kyselemässä tänäkin päivänä

haluan nostaa vielä yhden tahon joka tekee myös osaltaan lainsäädäntötyötä tässä elikkä euroopan neuvoston jossa parhaillaan keskustellaan nanoteknologiasta ja siihen liittyvistä riskeistä jotka ulottuvat myös elintarviketurvallisuuteen

mutta mietinnössäkin todetaan esimerkiksi kun täällä nyt puhutaan näistä työelämätaidoista että tavoitteena on että oppija saa valmiudet suunnitella ja hoitaa muun muassa omia raha asioitaan

usealla ammattikorkeakoululla on ollut jo vuosia merkittävä panos alueittensa kehitykseen ja toivon että tämä otetaan huomioon edelleenkin kun uudistusta ja myöskin näitä säästölakeja viedään eteenpäin ettei edellytyksiä viedä niiltä jotka ovat tehneet työnsä alueellisesti hyvin ja hoitaneet velvoitteensa myöskin esimerkiksi opintojen läpäisevyyden suhteen

edustaja satonen on todella herttaista että nyt kannatte huolta parlamentaarisesti siitä mitä poliisien määrärahoille kuuluu mutta emme me ole olleet niitä leikkaamassa

no yksityiskohtaisissa perusteluissa sitten säädetään palveluperiaatteesta palvelun asianmukaisuudesta käsittelyajan määrittelemisestä hallintokantelun tekemisestä eli lakiehdotuksen mukaan hallintokantelu tehdään kirjallisesti sitten myös käsittelystä koskien jo aiemmin mainitsemaani käsittelyaikaa ja sitten siitä hallintokantelun johdosta annettavasta hallinnollisesta ohjauksesta käytännössä

ja kun selonteossa sanotaan että tulee tunnistaa ajoissa uusien säädösten tarve ja vanhojen muutostarve niin kysyisinkin mitä on tekeillä nanoteknologiaan liittyvässä lainsäädäntötyössä suomessa tällä hetkellä

valiokunta pohti tässä tätä kolmen vuoden riittävyyttä tutkinnon suorittamiseen tietysti etenkin nuorille perustutkinnon suorittajille mutta uskaltaudun esittämään tässä vielä pohdinnan arvoiseksi jatkossa vaihtoehtoa tutkintojen lyhentämiseenkin

päinvastoin olemme esittäneet näihin riittäviä resursseja meidän mielestämme riittäviä resursseja jotka ovat olleet enemmän kuin teidän

valuutta ei jousta työmarkkinat eivät jousta

ja kun täällä on hehkutettu tuota ruotsin talouskasvua niin mikäpä sitä on hehkutettaessa kun kerran on niin että siellä on joustava valuutta ja joustavammat työmarkkinat

mielestäni erittäin tärkeän kriteerin ammattikorkeakouluja arvioitaessa tulisi olla yritysvaikutusten arviointi eli määrällinen ja laadullinen yhteistyö alueen yritysten kanssa

ja olen tästä myöskin huolissani ja varmasti lupaan kyllä sen että aion puolustaa viimeiseen tappiin asti kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä sillä kun on pakkanen niin tuuli tyyntyy vesi hyytyy mutta tulitikku syttyy edelleenkin

kun täällä on sitten nyt ihmetelty valtion mahdollista puuttumista työmarkkinaneuvotteluihin työnantajan rooliin niin kyllä kai tämä mahdollinen rooli on ollut tiedossa siitä siitä

uskon että ammattikorkeakoulut säilyttävät oman tonttinsa parhaiten juuri työelämälähtöisen yhteistyön ja tutkimuksen kautta ja uskon että siinä on siellä aivan vahva näkemys siitä mitä tiedeyliopistot tekevät ja mitä ammattikorkeakoulut

tosin tämä tutkinnon osa kerrallaan suorittaminen voi muuttaa tilannetta käytäntö jää nähtäväksi mutta mikä estäisi kokeilemasta sitä että tutkinto pyritään lyhentämään kahteen vuoteen

kun äiti maa emu jäsenyyden alkuajoista asti kun itsenäisestä valuuttakurssipolitiikasta on luovuttu

en ymmärrä täysin sitä että sanotaan että perussuomalaiset ovat irtisanoutuneet ilmastosopimuksista tai pelkästään perussuomalaiset tai mistä sopimuksesta

oppisopimuskoulutuksesta totta kai on sanottava että sillä on merkitystä ja sitä tulisi lisätä vaikkapa nyt esimerkiksi juuri sen takia kun täällä mietinnössäkin puhutaan henkilökohtaisista opintopoluista

kyllä minäkin toivon ihan vakavasti ja haluan uskoa yhteiskuntasopimuksen syntymiseen ja asioista sopimiseen mutta jostakin vain on löydyttävä niitä talouden joustoja

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

arvoisa herra puhemies